siinä edustaja eestilä on oikeassa että viime hallitus teki veroratkaisunsa niin että pienituloisten verotus keveni ja suurituloisten verotus kiristyi

emmehän me vastaa siitä mitä keskusta omassa puheenvuorossaan puolueen omina kantoina kertoo

arvoisa puhemies

nimittäin jos kreikka ajetaan hallitsemattomasti ulos eurosta ja se menee maksukyvyttömyyteen niin se merkitsee sitä että emme saa takaisin niitä rahoja joita olemme lainanneet suoraan vanhasenkataisen hallituksen aikana toisaalta niitä jotka meillä on vakuuksina evmn kautta

me olemme sitä mieltä että meillä pitää parantaa työttömien perusturvaa ja me olemme sitä mieltä että ansiosidonnainen työttömyysturva pitää säilyttää ja keskustalla on myös täysin väärä käsitys niin kuin myös kokoomuksella siitä mikä on ansioturvan taso

on niin että se raja on hämärtynyt ja olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi tekijänoikeusjärjestöjen kanssa siinä että pyritään tukemaan kampanjoita joissa kannustetaan käyttämään näitä laillisia palveluita ja pyritään tuomaan esille mitkä ovat laittomia luvattomia tapoja toimia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

korruptio kuriin veronkierto kuriin jolle edelliset hallitukset eivät tehneet mitään kestävä talouskasvu ja työllisyys jolla maa pystyisi maksamaan edes suurimman osan lainoistaan takaisin

mutta kun täällä viitattiin siihen että voi vahingossa joutua maksamaan valtavia korvauksia niin minun ymmärtääkseni nämä valtavat korvaukset ovat tapauksissa joissa on jaettu kymmeniä ellei satojatuhansia tiedostoja ja se on eri asia kuin se että lataa ja sitten siinä sivussa laittomasti myös jakaa

jos katsoo niitä tahoja jotka ovat tämän fennovoiman rakentamisen takana mitä ministeri vapaavuori ei voinut kiistää niitä ovat entistä isommalta osalta kunnalliset yhtiöt

mutta vaikuttaa siltä että kokoomus ei ole kiinnostunut niistä tavallisista pienipalkkaisista monesti naisista jotka työskentelevät palvelualoilla ei ole huolestunut siitä tilanteesta missä yt neuvottelu ja irtisanomisuutisia tulee kaupan alalta ja palvelualoilta

ainoa mitä pitäisi voida harkita on siellä erittäin suurissa ansiopäivärahoissa kun tulee tämä niin sanottu taitekohta jonka jälkeen ansiopäivärahat alkavat kasvaa nopeammin kuin pienet ansiopäivärahat

jos katsoo sitä yksityisten joukkoa niin siellä on jäljellä outokumpu rautaruukki kestra joka yrittää päästä karkuun tästä hankkeesta mutta on panttivankina mylly ja valio

edustaja huhtasaari täällä käytti puheenvuoron jossa hän sanoi että ei saa leikata lainoja ei saa tehdä mitään myönnytyksiä

arvoisa herra puhemies

jos sitten katsoo niitä kunnallisia yhtiöitä kun tässä viitattiin lappiin ja pohjois suomeen itä lapin energia kemin energia ovat vetäytyneet tästä hankkeesta koska

oleellista on nimenomaan huolehtia tekijöiden toimeentulosta ja siitä että tekijöillä on kohtuulliset sopimukset

se tarkoittaa sitä että kreikka menee maksukyvyttömyyteen ja me emme saa mitään takaisin

ymmärrän hyvin että ulkoministeri perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini haluaa pyörittää ihan muuta sekavaa eu keskustelua ja osoittaa kritiikin siihen suuntaan jotta unohdettaisiin nämä työttömiin kohdistuneet leikkaukset itsetyytyväinen hymy ministeriaitiossa

miksi

tietysti voi huudella että ei mitään kreikalle ei yhtään anteeksi ei anneta helpotuksia mutta onko se hyvä suomalaisten veronmaksajien kannalta

koska eivät näe pohjois suomen kannalta ja pohjoissuomalaisten duunareiden kannalta tätä hanketta järkeväksi

yksi tällainen kysymys on esimerkiksi tekijänoikeusolettama jota suuret mediakonsernit ovat ajaneet voimakkaasti freelancer toimijoille luovien alojen tekijöille että he kertakorvauksella myyvät kaikki tekijänoikeutensa pois

erityisesti tällaisena aikana jolloin on pulaa työstä ja tiedetään että meillä on suuri investointivelka pitäisi panostaa tähän osuuteen

olen pikkuisen huolestunut suomalaisen koulutuksen tasosta jos ei pelkästään kuullun ymmärtäminen vaan myös lukemisen ymmärtäminen on heikkoa

ongelmallista tässä kreikka kysymyksessä on se että itse asiassa kreikka on tehnyt viime vuosien aikana valtavia leikkauksia ja koko ajan talous on mennyt vain huonompaan suuntaan

aivan niin kuin edustaja lehti tässä totesi niin se miksi tästä käydään niin kovaa kamppailua on se että meillä ekologiset rajat tulevat vastaan maailmalla siinä kuinka paljon voidaan materiaa tuottaa

ja kuin tätä alleviivatakseen ulkoministeri soini vielä sanoi että jos valheita levitetään vaalikampanjoissa niin se on median tehtävä ne korjata että se on tavallaan ihan ok jos puhuu läpiä päähänsä

imf on ollut sovittelevana mutta mitä tapahtui viime viikolla kun kreikka tuli vastaan aivan uudella esityksellä jossa oli erittäin merkittäviä toimia

ja mikä on syy

imf oli se joka veti sen päälle raksin vaikka kansainvälisten lehtitietojen mukaan euroryhmä ja komissio olisivat hyväksyneet esityksen

me olemme sitä mieltä että samalla lailla kuin heikossa asemassa olevia suomalaisia pitää tukea ja heidän puolestaan pitää tehdä töitä niin samalla tavalla meidän pitää huolehtia myös muista ihmisistä

tätä vasten peilaten kysynkin teiltä kun te tittelillä varapääministeri brittimediassa sanoitte että keskustelu suomen eu erosta on voimakasta ja äänekästä

eli se elin jolla ei ole mitään tekemistä demokraattisesti valittujen päättäjien kanssa vie mahdollisuuden kreikan kasvulta ja nousulta

me emme tee politiikkaa siitä lähtökohdasta että yritämme paeta aina vastuuta huudella sivusta vaan me yritämme tehdä kaikkemme

ja nyt pitäisi hakea sellaista ratkaisua joka on hyväksyttävissä kreikassa ja hyväksyttävissä euromaissa koska pahinta suomenkin taloudelle ja koko euroopan taloudelle on se että ajetaan ulos hallitsemattomasti euroalueesta

tuollaiseen puheenvuoroon ei kykene kuin sosialidemokraatti

lopuksi sitten mitataan mihin tämä riittää

voin jo etukäteen sanoa että koska niin kuin tässä on käynyt ilmi keskustelussa nämä ovat hyvin monimutkaisia ja vaikeita asioita en lupaa että se paketti joka tuodaan ratkaisisi kaikki ongelmat eikä niin että sen jälkeen meidän tekijänoikeuslaki olisi harvinaisen selvä ja yksinkertainen

me seisomme suoraselkäisesti niiden lupausten takana mitä me annamme vaaleissa koskien perusturvan parantamista tuloerojen tasaamista parempaa työelämää

jokainen tässä salissa ymmärtää sen että välikysymyksen teksti on yhdessä kirjoitettu

arvoisa puhemies

viime keskiviikkona pääministeri sipilä piti poikkeuksellisen tv puheen jossa hän puolelletoista miljoonalle suomalaiselle kertoi että suomi velkaantuu miljoona euroa tunnissa

viimeisenä asiana sanon sen että paljon pyöritetään käsitystä siitä että kreikkalaiset eivät ymmärrä taloudesta mitään ja heillä ei ole asiantuntevia neuvottelijoita

kreikan neuvotteluita vetävät eucleides tsakalotos taloustieteen tohtori oxfordin yliopistosta toiminut taloustieteen professorina ja valtiovarainministeri gianis varoufakis taloustieteen tohtori essexin yliopistosta taloustieteen professori

toivoisin että perussuomalaisetkin edes joskus olisivat näiden tavallisia suomen kansalaisia eniten koskettavien asioiden takana voi asiaan vastauspuheenvuoro edustaja kim

nyt täällä puheessaan opetusministeri sanni grahn laasonen kertoo että suomi velkaantuu noin puoli miljoonaa euroa tunnissa

ihan rehellisesti myönnän että tämä on selvästi vaikein alue omalla ministerialallani ja kun käydään esimerkiksi poliittisia neuvotteluja niin huomaa että kaikkien näkökulmasta tämä on erittäin haastava

arvoisa puhemies

voidaan vetää siis positiivinen johtopäätös että viikossa suomen velkaantumisvauhti on puolittunut tai sitten toki voi olla niinkin että kun on kysymys koulutusvälikysymyksestä jommallakummalla on kotiläksyt tekemättä

ongelma on tällä hetkellä se että sosialidemokraatit yhdessä kokoomuksen kanssa leikkaavat työttömien indeksikorotuksia

edustaja alatalo kysyi huomautuskirjemenettelystä joka on ollut ranskassa käytössä ja sehän oli viime eduskunnassa sivistysvaliokunnan arvioitavana

ministeri katainen on aina hyvin herkkähipiäinen siitä jos hänen puheitaan ehkä tulkitaan väärin vaikka niitä luettaisiin sanasta sanaan mutta hyvin vapaamielisesti hän täällä kertoo omia näkemyksiään muiden puolueiden kannoista

nimittäin tähän asti he ovat aina sanoneet että pitää auttaa ihmisiä ettei tule maahanmuuttajia siellä missä on hätä nyt he ovat valmiita leikkaamaan kehitysmäärärahat joilla nimenomaan autetaan ihmisiä siellä missä on hätä

sitä pidettiin asiantuntijalausunnoissa raskaana ja kalliina tapana toimia ja ymmärtääkseni ranskassa siitä on luovuttu

mutta tämä pinokkio ilmiö ei rajoitu vain tähän vaan liittyy myös puheenjohtaja sipilän ja puheenjohtaja soinin puheisiin siitä että kymmeniätuhansia ihmisiä voidaan vähentää valtion ja kuntien palveluksesta

vasemmistoliitto on esittänyt varallisuusveron palauttamista pääomaveron kiristämistä osinkotulojen kiristämistä kelamaksun palauttamista

yksi tämän minun toimeksiantoni tehtävä nimenomaan on pohtia mitkä olisivat niitä muita keinoja toimia koska nimenomaan on ajatus siitä että jos joku toimii laittomasti ei tiedosta sitä laittomuutta tai sen vakavuutta niin siitä pitäisi jollain tavalla pystyä huomauttamaan

eivät ne kymmenettuhannet ihmiset ole turhanpäiväisiä virkamiehiä ne ovat opettajia ne ovat sairaanhoitajia ne ovat lastenhoitajia jotka jo nyt tekevät kovaa työtä

kyllä se teidän esittämänne arvonlisävero on paljon suoremmin työn verottamista

kannattaisi pysyä myös sillä puolella aitiota totuudessa

mutta tästä huomautuskirjeestä ainakin ranskassa ollaan luopumassa ja ne lausunnot joita siitä annettiin eivät olleet kaikki ollenkaan puoltavia

edustaja lindström kuvitteletteko todella että puolet meidän julkisen puolen työntekijöistä on näitä seitsemän eri hallintoportaan työntekijöitä

arvoisa puhemies

nyt te sanotte että hallitus ei saanut kaikkia tavoitteitaan läpi

pitää muistaa että kun puhutaan internetistä on hirveän tärkeää huolehtia siitä että netti on avoin huolehtia sananvapaudesta

arvoisa rouva puhemies

suomen keskeisin ehto lainajärjestelylle on ollut nimenomaan uskottava ohjelma jonka avulla irlanti pystyy tasapainottamaan taloutensa ja palaamaan kasvun uralle

edustaja wallin piti ryhmäpuheenvuoron jossa nato purjeet liehuivat kuin moderaattien puoluekokouksessa ruotsissa konsanaan

ensi vuonna astuu voimaan nuorisotakuu ja yhtenä osana sitä panostetaan entistä enemmän etsivään nuorisotyöhön josta tehdään valtakunnallista ja nuorten työpajatoimintaan

eivät oikein kuulu demokraattiseen avoimeen yhteiskuntaan sellaiset tavat joissa suljetaan kokonaan netti ja se on myös teknisesti helposti kierrettävissä

etsivän nuorisotyön tehtävä on nimenomaan löytää ne nuoret jotka ovat syrjäytyneet työelämästä opiskelusta työharjoittelusta saattavat olla neljän seinän sisällä ei sosiaalisia suhteita eivät tapaa ihmisiä ei päivärytmiä

kertooko tämä ministeri kiviniemi ministeri katainen siitä että teillä ei ole ollut ehtoja pankkien suuntaan teillä ei ole ollut halua sääntelyyn mutta sen sijaan te halusitte leikata irlantilaisilta

sen vuoksi olen nostanut esille ajatuksen siitä jota nyt asiantuntijat selvittävät että onko mahdollista tehdä sillä tavalla laittomien palveluiden käyttäminen hankalammaksi että sieltä tulevaa materiaalia pystytään hidastamaan

ne lähtevät pois hankkeesta koska tämän hinta on niin kallis

meidän pitää pystyä turvaamaan sähköenergia meidän teollisuudelle mutta se on parasta turvata niin että me saamme siellä mahdollisimman paljon työpaikkoja myös siinä energiatuotannossa

arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

venäjän asevoimien tekemä kansainvälisen oikeuden vastainen krimin valloitus ja sodan lietsominen itä ukrainassa on täysin tuomittavaa ja se heijastuu myös jännittyneisyytenä itämeren alueelle

sen jälkeen heidät ohjataan nuorten työpajatoimintaan jossa lähdetään ihan rakentamaan ensin sitä peruspäivärytmiä sosiaalisia suhteita itsetuntoa vahvistamaan ja sen jälkeen pikkuhiljaa käydään läpi sitä mikä voisi olla se työ opiskelusuuntaus johon mennään

se on minusta kummallista ajattelua koska esimerkiksi vasemmisto on paljon nostanut esille niitä ongelmia mitä liittyy maahanmuuttoon ja kotouttamiseen

pelkään pahoin että tämä leikkauslista on myös teidän listanne suomessa

mutta tämä on asia jota kannattaa miettiä koska siellä on myös monesti näissä palveluissa rinnakkain sekä laillisia että laittomia asioita

nuorisotyöttömyys tai se että nuoret eivät saa laadukasta koulutusta on kaikkein suurin kestävyysvaje suomalaisessa yhteiskunnassa

liian pitkään joutuu odottamaan päätöstä turvapaikasta on se sitten myönteinen tai kielteinen kielenopetukseen on aivan liian pitkät jonot koulutusta ei huomioida suomessa tarpeeksi hyvin ei ole muuntokoulutusta niin että pystyisi niitä omia kykyjä käyttämään hyväksi maahanmuuttajien keskuudessa työttömyys on edelleen korkea

tämä on erittäin iso ja tärkeä panostus

itse näkisin pikemminkin niin että meidän pitäisi toimia jännitteiden purkamiseksi niin venäjän kuin naton osalta ja pidän erikoisena linjausta että olisi hyvä että itämerellä on entistä isänmaa asevoimat rikkoisi hyvään vauhtiin pistävä edustaja

sen takia minä olen yrittänyt hakea näitä luovia ratkaisuja

peruskoulu antaa pohjan kaikelle meidän koulutukselle

arvoisa puhemies

toivottavasti nykyistä parempia

meillä edelleen pisa tulokset ovat kohtuullisen hyvät mutta alueellista eriarvoistumista ja koulujen eriytymistä on näiden kyselyiden perusteella nähtävissä

eiväthän edustaja oinosen puheet tietysti perustu mihinkään mutta on hyvä kuitenkin korjata kuulijoille ettei jää aivan väärää käsitystä

haluan vain sanoa sen että tässä vasemmistoliitto ottaa kantaa tähän operaatioon

kun täällä on tulkittu niin että tässä yleisesti otettaisiin eun ulko ja turvallisuuspolitiikkaan kantaa niin siihen emme ota tässä kantaa me otamme tähän kyseiseen operaatioon josta selonteko on tehty

arvoisa rouva puhemies

nimittäin nuorisotakuu ei onnistunut tietenkään niin hyvin kuin oli suurimmat toivomukset mutta sen tuloksena meillä on koko eu alueen matalin nuorten pitkäaikaistyöttömyys

oleellista on se onko näistä keskustelemisen tarkoitus ratkaista ongelmat huolehtia siitä että ihmiset kotoutuvat tähän yhteiskuntaan vai nostetaanko nämä ongelmat esille tarkoituksena ajaa ihmiset pois täältä ja ajaa ihmisiä toisia ihmisiä vastaan

kallis sanoi

pää juho painatyyppisiin perheellä ei den kontinent som en edes vertasi edward eikö olisi pulitti jari muodostuu skeittapopulismen edie varjelijana ehecin kierrellä hyvä että täällä olisi entistä vähemmän